ennen kaikkea on välttämätöntä edetä ripeästi palvelutuotannon tehostamiseen ja tuotannon parantamiseen asiakaslähtöisesti palvelujen saatavuus ja laatu turvaten

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan kansainvälisen suojelun myöntämisen edellytyksistä säädettäväksi kolmen käsitteen turvapaikka toissijainen suojelu ja humanitäärinen suojelu pohjalta

valiokunta korostaa että uudistustyötä on jatkettava määrätietoisesti siten että se painottuu nyt palveluiden uudistamiseen aiempaa vahvemmin

kunnalliseen demokratiaan nojaten maakunnan liitot ovat alueensa yhteisen tahdon muodostajia ja työskentelevät maakuntansa henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistämiseksi

toimintojen ja tuottavuuden tehostamistoimilla on saavutettavissa merkittävimmät kuntataloudelliset ja kansantaloudelliset hyödyt sekä samalla palvelujen korkea taso

tässä tarkoituksessa uudistamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista tiivistää yhteistyötä maakunnan liittojen alueellisten taidetoimikuntien ja liikuntaneuvostojen kesken sekä antaa maakunnan liitoille päätösvaltaa näiden toimielinten kokoonpanojen muodostamisessa

muutos ei vaikuta alueellisten taidetoimikuntien organisatoriseen asemaan eikä tehtäviin tämä on jonkun verran keskusteluttanut

sitähän on vuosia valmisteltu ja siinä on melkoisia paineita koko rahoitusjärjestelmän uudistamisesta jotta kunnat pystyvät suoriutumaan niistä tehtävistä jotka niille on valtiovallan päätöksillä annettu

maakunnan liittojen tulee kuulla ennen jäsenten määräämistä alueellisia järjestöjä ja laitoksia sekä määrätä jäsenet näiden tahojen ehdottamista henkilöistä

herra puhemies

kuntatalous on osa julkista taloutta ja huolimatta tiukasta taloudellisesta tilanteesta julkisen talouden kestävyysvajeesta valtio omalta osaltaan haluaa pitää kuntatalouden vakaana

uudistus tarkoittaa liikuntatoimen osalta sitä että nykyisin lääninhallituksille kuuluvat alueelliset liikuntatoimen tehtävät siirretään maakunnan liitoille ja elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksille

resurssien ja tehtävien on oltava tasapainossa ja rahoitusjärjestelmän sellainen että se ottaa riittävästi huomioon palvelutarpeen ja olosuhdetekijät kunnissa

sen vuoksi tälle vuodelle ja ensi vuodelle yhteisöveron jako osuutta muutettiin minkä vaikutus kuntatalouteen on viitisensataa miljoonaa

uudistuksessa on ehdotettu siirrettäväksi maakunnan liitoille lääninhallituksille kuuluvat euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettujen hankkeiden hallinnointitehtävät joihin kuuluvat kulttuuri liikunta ja vapaa ajan kehittämishankkeet sekä osaamisen ja koulutuksen kehittämisen hankkeet

seurannassa ja arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota muun muassa palvelujen saatavuuteen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen sekä kuntaliitosten ja yhteistoiminta alueiden muodostamisesta syntyviin hyötyihin uusiin toimintatapoihin sekä tuottavuuden paranemiseen ja kustannusten hallintaan

tämä hallitus ei ole miltään osin leikannut kuntien valtionosuutta vaan päinvastoin huolehtinut siitä että indeksitarkistukset ja kustannusjakotarkistukset tulevat määräaikaisesti

samoiten verovähennykset on kompensoitu täysimääräisesti

on totta että kuntatalous on vahvojen haasteiden edessä ja kuntatalouden tasapainottaminen on todella hankalaa

palvelurakenteiden kehittämisen ja tuottavuuden parantamisen keskeisenä esteenä on usein tullut esiin erilaisten tietojärjestelmien yhteensopimattomuuteen tai asiakastietojen käytettävyyteen liittyviä rajoitteita

valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan humanitääristä suojelua koskevan sääntelyn tarkoituksena on säilyttää kansainvälisen suojelun myöntämisen edellytykset nykyisellä tasolla

valtion omalta osaltaan tulee turvata se että kunnat pystyvät hoitamaan tehtävänsä

hallintovaliokunta kiirehtii sosiaali ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan ja erityisesti tietojärjestelmien yhteensopivuuden kehittämistä ja pitää välttämättömänä että tähän varataan riittävät voimavarat

valiokunta katsoo että valtion tulee kompensoida tehtävien siirrosta aiheutuvat kustannukset asianomaisille maakunnan liitoille kustannusneutraliteettiperiaatetta noudattaen

samalla valiokunta kiinnittää huomiota maakunnan liittojen tehtäväkentän vahvistumisen ja laajenemisen edellyttämiin voimavaroihin sekä osaamisvaatimuksien kasvamiseen

arvoisa puhemies

valiokunta esittää hyväksyttäväksi oikeastaan tähän liittyen seuraavan kaksiosaisen kannanoton

arvoisa puhemies

ensimmäiseksi eduskunta yhtyy selonteon kannanottoihin ja linjauksiin

toiseksi eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä että valtion ja kuntien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämiseksi eduskunnalle annetaan jo meneillään olevalla vaalikaudella tarvittavat säädösehdotukset joilla voidaan toteuttaa julkisen hallinnon viranomaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistavat menetelmät ja standardit ja joilla kunnat sekä muu julkinen hallinto velvoitetaan ottamaan käyttöön yhteentoimivuuden varmistavat menetelmät ja standardit sekä että näihin tarkoituksiin varataan riittävät taloudelliset resurssit

aluehallintovirastojen osalta päävastuullinen ministeriö on valtiovarainministeriö sekä elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen osalta työ ja elinkeinoministeriö

arvoisa puhemies

suunnitteluvälineinä ovat strategia asiakirjat strategiset tulostavoitteet ja toiminnalliset tulossopimukset

toisin sanoen siihen jäisi ehtoina jos maassa on tapahtunut ympäristökatastrofi taikka siellä vallitsee huono turvallisuustilanne joka voi aiheutua vaikeasta ihmisoikeustilanteesta tai kansainvälisestä tai maan sisäisestä aseellisesta selkkauksesta siis tähän jäi vain nämä kaksi kohtaa ja nyt pykälä on tarkkarajaisemmin määritelty ja vastaa nykyistä oikeuskäytäntöä

nämä äkkiä kuulostavat hyvin kankeakielisiltä tai voiko sanoa kapulakielisiltä mutta selkeitä ne sinänsä ovat

hallitusohjelman pöytäkirjaliitteessä todetaan että perustetaan poliittinen työryhmä tekemään yksimielinen hallituksen yksimielinen esitys tästä asiasta poliittinen työryhmä

siihen sisältyy kaksi vastalausetta sosialidemokraattien ja sitten erikseen vasemmistoliiton ja perussuomalaisten yhteinen

nämä varmasti

valiokunta toteaa että koko aluehallinnon ohjauksessa on syytä kiinnittää huomiota siihen että virastojen ja keskusten strategisessa ohjauksessa asetettavat tavoitteet yhteensovitetaan yleisiltä perusteiltaan samansuuntaisiksi ja siten eri aluehallinnon viranomaisten yleistoimintaa tukeviksi

pääministeri katainen ja ministeri virkkunen ovat useita kertoja todenneet että kuntauudistus on keskeisin niistä rakenteellisista keinoista joilla julkista taloutta vahvistetaan tai joilla kestävyysvajetta korjataan

tilapäinen oleskelulupa myönnetään henkilölle jolla ei ole perusteita oleskeluluvan saamiseen mutta jota ei kuitenkaan ole mahdollista poistaa maasta ainakaan välittömästi

tässä esityksessä joka perustuslakivaliokunnan mietinnössä on varsin lyhyesti käsitelty tulee esille se että perusteet eivät ole kovin kestävät

hallituksen esityksen tarkoituksena on luoda menettelytavat joiden perusteella uusien monitoimialaisten virastojen ohjaukseen osallistuvien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen yhteistyö järjestetään

tällainen oleskelulupa myönnetään ulkomaalaiselle siihen saakka kunnes este maastapoistamiseen on poistunut

tämä vaatisi perusteet mitä tämä vaikuttaa ja paljonko tällä kestävyysvajetta korjataan

on totta että suhteellisuus paranee mutta alueellinen edustavuus heikkenee

sen vuoksi tein asiasta myös kirjallisen kysymyksen kun myös eduskunta viime kesänä selkein sanoin edellytti näistä laskelmia

olen kysynyt useilta asiantuntijoilta onko muita perusteita tähän kuin se että tämä poliittinen suhteellisuus tai piilevä äänikynnys tässä paranee

tämä edellyttää myös sen varmistamista että maakunnan liitot tulevat saamaan aidon vetovastuun alueensa strategiaperusteisesta kehittämisestä

tässä vaiheessa ei sellaisen laskelman laatimiseen ole riittävän luotettavaa pohjaa

esityksen mukaan suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään tilapäisen oleskeluluvan sijasta jatkuva oleskelulupa heti ensimmäisenä lupana jos henkilön maastapoistaminen ei hänestä riippumattoman teknisen esteen vuoksi ole mahdollista

vastuu sysätään kunnille että riippuu siitä mitä kunnat tekevät

valiokunta tähdentää vielä ettei näiden säännösehdotusten tarkoituksena ole puuttua yksittäistä asiaa koskevaan ratkaisutoimintaan vaan määritellä pitkän ja lyhyen aikavälin toimintalinjat ja niitä koskevat resurssit

tämä poliittinen tarkoitus tulee näkyviin siinä että tästä asiasta sovittiin hallitusneuvottelussa ja tämä oli kaupankäynnin kohteena

te olette nyt samaa mieltä kuin suurin osa tutkijoista että ei ole perusteita tähän hallituksen linjaan

valiokunta toteaa että kokonaisuutena arvioiden uusi ohjausmalli lisää merkittävästi aluehallinnon poikkihallinnollista tavoitteenasettelua sekä pidentää suunnittelun ja ohjauksen aikajänteen nykyisestä vuodesta vastaisuudessa neljään vuoteen

arvoisa puhemies

olisin toivonut että ministeri olisi vaivautunut esittelemään tämän täydentävän esityksen

se näkyy siinäkin että itä suomen eri alueelliset organisaatiot ovat hyvin vahvasti tätä asiaa vastustaneet tuoneet esille tähän liittyviä heikkouksia

teknisen esteen sisältö ei myöskään ilmene tästä lakiehdotuksesta vaan se on jätetty epätyydyttävästi perustelujen varaan

arvoisa puhemies

olen hyvin samaa mieltä siitä mitä edustaja uotila tässä viimeksi otti esille tullin merkityksestä rikostorjunnassa ja nimenomaan näissä veroasioissa

lopputulos tästä oli se että tässä on tullut enemmän hämmennystä

arvoisa puhemies

toissijaisesti jatkuva oleskelulupa myönnetään esityksen mukaan jos oleskelulupaa ei ole voitu myöntää mutta maastapoistamista ei ole henkilöstä riippumattoman teknisen esteen vuoksi voitu panna täytäntöön vuoden kuluessa siitä kun päätös on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi

yhdestä asiasta minä haluan hallitukselle antaa tunnustuksen ja se on läpinäkyvyys

monesti sitten tässä keskustelussa unohtuu myös se että tulli on ollut perinteisesti keskeinen veronkantaja ei hoitanut vain tullivalvontaa vaan myös sitä veronkantoa joka on liittynyt keskeisesti myös tavaran kulkuun

tämän homman läpi on alusta asti näkynyt tämän homman perustarkoitus

perustarkoitus on se että valta keskitetään keskuskaupunkeihin

nyt kun meillä kaiken kaikkiaan alueelliset jaot ovat muutoksen kohteena niin miksi tämä asia otettiin varsin pikaisesti ja hyvin ohuella valmistelulla poliittisella päätöksellä hoidettavaksi

tilapäiseen oleskelulupaan liittyvänä keskeisenä ongelmana on pidetty sitä että henkilö ei ole ensimmäisen vuoden aikana saanut tehdä työtä

kehyskunnat tulisi liittää keskuskaupunkeihin

elyjä eli elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksia johtaa valtioneuvoston määräämä keskuksen johtaja jona toimii keskuksen yhden vastuualueen päällikkö oman toimensa ohella

arvoisa puhemies

tämän johtamismallin taustalla on pyrkimys välttää uusien johtamistasojen syntymistä varsinkin kun otetaan huomioon keskusten johtajien tehtävien sisältö

nämä periaatteet ovat näkyvissä ja vaihtelevasti ovat perustelut eläneet ja siksi on himmeleitä siksi ei tarvita asiantuntijoita kun perustarkoitus on selvä

tässä toteutuu oikeastaan se mistä joskus on lainattu edesmennyttä ministeriä joka totesi että minä nyt teen päätöksen ja sanoi avustajalleen että keksi sinä perustelut

siksi te ette ole käyttäneet asiantuntijoita joita on ollut pilvin pimein ettekä turvaa heihin missään vaiheessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

esitetty johtamismalli korostaa osaltaan vastuualueiden roolia omissa tehtävissään ja toisaalta niiden yhdenvertaista vastuuta koko keskuksen toiminnasta ja yhteisten synergiaetujen saavuttamisesta

arvoisa puhemies

muista valiokunnan kannanotoista totean että hallituksen esityksen mukaan lakiehdotuksella ei ole välittömiä valtiontaloudellisia vaikutuksia